nyt pitäisi lähteä rakentamaan ihan toiselta pohjalta tätä meidän tulevaisuutta kasvumahdollisuuksia sitä että meillä koulutus toimii

arvoisa puhemies

kyllä tämä korvakampanja on ollut varsinaista korvien heiluttamista ja lepattamista nimittäin tässä ministeri virkkusen esityksessä ei ole kuunneltu vähääkään sitä ääntä jota yliopistoyhteisö on tuonut esiin

niin professorit niin tutkijat ja tieteentekijät kuin opiskelijat ovat nostaneet kriittisesti esiin muutaman keskeisen kohdan

edustaja saarinen nosti esille nimenomaan kysymyksen siitä mikä on tänä päivänä seuratoiminnan henki onko tänä päivänä enää yleisseuroja vai ollaanko vain yhden lajin seuroja

lukukausimaksut yliopiston hallinnon johtajavaltaisuuden ja ulkopuolisten jäsenten määrän ja virkasuhteet

arvoisa puhemies

tänä päivänä entistä useammat vanhemmat esimerkiksi kun vievät lapsia ja nuoria seuratoiminnan piiriin ajattelevat että se on vähän kuin palvelu jota ostetaan seuroilta

täytyy sanoa että kyllä korvakampanja on ollut aikamoista kansan ja yliopistoväen ukottamista jos voi väittää että on kuunneltu mutta ei ole kuultu tätä viestiä joka yliopistoyhteisöltä hyvin laajasti on tullut

mutta väittäisin muun muassa kymmenen vuotta helsingin opetuslautakunnassa näitä asioita pohtineena että voi olla että minulla on ehkä kuitenkin jollain tavalla läheisempi tuntemus näihin asioihin kuin ed

nyt ajatellaan enemmän sitä oman lapsen tai nuoren oman tytön tai pojan joukkuetta tai lajiryhmää eikä ajatella koko seuraa

tästä on seurannut se esimerkiksi jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja mixu paatelainenhan on todennut että suomessa voitaisiin vasta vähän myöhemmin erikoistua että liian aikaisessa vaiheessa itse asiassa seurat sanovat että nyt sinä valitset näiden lajien väliltä kun voisi hyvin harrastaa montaa lajia ristiin

ukkolalla joka täällä tämmöisiä urbaaneja legendoja kertoo totuutena jonka mukaan pitäisi politiikkaa tehdä

tasokursseista lyhyesti

vasemmistoliitto ei hyväksy baltian tietä mikä merkitsee leikkauksia esimerkiksi työttömyysturvaan eläkkeisiin ja opintotukeen

tästä tullaan itse asiassa tähän toiseen osaan tätä seurakysymystä ja kustannuskysymyksiä nimittäin siihen miksi harrastaminen maksaa

totta kai olemme tyytyväisiä jos valtiontalous lähtee menemään parempaan suuntaan

sen sijaan kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri jyrki katainen te tänään samaisessa lehdessä esitätte leikkauksia

no siihen on monia syitä mutta keskeisiä syitä on se että valmennus on ammattimaistunut ja sinänsä on hyvä asia että meillä on entistä parempia valmentajia mutta pitää maksaa myös korvauksia

sitten on muita syitä

erilaisia salivuokria kenttävuokria mitä kunnat ottavat seuroilta on nostettu ja samaan aikaan kunnat ovat vähentäneet seuroille suoraan annettavaa tukea

arvonlisäveroa korotetaan arvonlisäveroa joka kaikkein kovimmin osuu pienituloisiin niihin jotka käyttävät joka ikisen euron ja sentin kotimaiseen kysyntään

voitteko nyt kertoa eduskunnan ja suomen kansan edessä mistä kaikesta haluatte leikata sosiaaliturvan lisäksi kouluista päiväkodeista terveydenhoidosta vanhustenpalveluista

nämä kaikki asiat ovat semmoisia jotka menevät suoraan niiden harrastajien lasten ja nuorten tai heidän vanhempiensa kukkarolle ja tämä on johtanut siihen että tänä päivänä lähes kolmasosa vanhemmista sanoo että lapsen ja nuoren harrastuksen esteenä ovat kustannukset

se osuu kaikkein kovimmin pienyrittäjiin suomalaisiin yrittäjiin ja tästä te olette ylpeä

toinen syy on nimenomaan palataan tähän seurahenkeen että entistä vähemmän on talkoota yhdessä tekemistä yhdessä rahan keräämistä

arvoisa puhemies

isotuloisten verotusta on kiristettävä ja veropohjaa laajennettava työllisyysmäärärahoja kasvatettava oecdkin on tästä kritisoinut ja kolmas on kaikkein pienituloisimmille perusturvaan korotus

nyt kun täällä puhutaan paljon siitä mitä hallitus tekee erityisesti siitä miten hyvin hallitus elvyttää niin pitää todeta että tässä nyt elvytyksen nimessä tehdään kyllä täysin ideologisia päätöksiä joilla ei ole itse asiassa mitään tekemistä elvytyksen kanssa

arvoisa herra puhemies

tämä niin sanottu soralaki oli erittäin kiistanalainen ja ristiriitoja herättävä ja myös käsittely valiokunnassa oli kiistanalainen

täytyy sanoa kun täällä ovat monissa puheenvuoroissa nousseet esille kysymykset verotuksesta että ne toimet ovat juuri sellaisia että verottaja omalta osaltaan omilla tulkinnoillaan on hankaloittanut tätä jo muutenkin vähentynyttä seuratoimintaa

opposition kovan työn tuloksena sai aikaan muutaman opiskelijajärjestö ja yhdessä hallituspuolueiden kanssa saatiin aikaan muutama opiskelijajärjestöjen keskeinen vaatimus kuten se että kuitenkaan ei voi erottaa jos on rikoksesta epäiltynä

esimerkiksi tämä työnantajien kelamaksun poisto on elinkeinoelämän pitkään haaveilema miljardiluokan siirto pienituloisilta pääomavaltaisille suuryrityksille

tiedän sen että kun seurat joukkueet järjestävät talkoita niin aina on niitä jotka sanovat että mitä minä maksan millä hinnalla minä pääsen hoitamaan oman osuuteni osallistumatta

se ei luo yhtään työpaikkaa vaikka koko syksyn valtiovarainministeri jyrki katainen täällä vaati nimenomaan tehokkuutta elvytyseurojen ja työpaikkojen välillä

mutta ei niiden talkoiden ainoa ajatus ole vain kerätä rahaa vaan kysymys on siitä että myös tehdään yhdessä asioita

toinen hyvä lisäys oli se että tuli tämä valtakunnallinen lautakunta joka käsittelee näitä asioita opiskelijoiden oikeusturvan kannalta

itse en esimerkiksi ole enää sattuneesta syystä pystynyt samalla lailla osallistumaan seuran urheilulliseen toimintaan kuin aikaisemmin mutta siitä huolimatta pyrin aina silloin tällöin osallistumaan ainakin talkoisiin koska siinä on se mukava yhteistoiminta ja tapaa niitä vanhoja ystäviä

kuitenkin opiskelijajärjestöjen selkeä viesti loppuun asti oli se että tätä lakia ei pitäisi hyväksyä

tasa arvokysymyksissä meillä on petrattavaa naisten tasa arvon osalta esimerkiksi palkkojen osalta ja täällä naisiin kohdistuva väkivalta nostettiin yhtenä sellaisena asiana esille

tämä on näennäistä ongelmiin puuttumista

lain kautta yritetään osoittaa että on asioita tehty vaikka tosiasiassa pitää panostaa ennaltaehkäisyyn pitää panostaa siihen että ohjataan uusiin opintoihin

feminismi minusta on sitä että puretaan kaikkia sukupuolittuneita rakenteita yhteiskunnasta ja tämän vuoksi on tärkeää että nyt on herätty myös mieserityisiin tasa arvo ongelmiin ja sen vuoksi asetin tämän työryhmän

ensi vuoden alussa monelle eläkeläiselle opiskelijalle työttömälle tulee yllätyksenä se että vaikka hinnat nousevat etuudet eivät nouse

yksi asia on nimenomaan se kuinka oikeudenmukaisesti tasa arvoisesti jakautuvat valitettavissa erotilanteissa lasten huoltajuus ja tapaamisoikeudet ja varmasti tällä työllä pyritään tukemaan sitten ministeri henrikssonin työtä

se on kaikkein heikoimpien kaikkein köyhimpien ostovoiman leikkaamista

sillä halutaan aidosti saada kustannuksia alas

mutta siitä huolimatta laki jää torsoksi huonosti valmistelluksi ja sen vuoksi me teimme yhdessä sosialidemokraattien kanssa tämän hylkäysesityksen ja kannatankin ed

kun aluksi ei ollut esimerkiksi tällaista rajaa sille kuinka paljon voi olla kuukausimaksu niin se saattoi johtaa siihen että itse asiassa kustannukset nousivat koska palkattiin esimerkiksi valmennuspäällikkö tai joku muu ja kun ei ihan seuratuki riittänyt niin pikkuisen siihen päälle otettiin sitten lasten ja nuorten vanhemmilta

toinen puoli tässä on se että nimenomaan painotetaan seuroja jotka liikuttavat mahdollisimman suurta joukkoa lapsia ja nuoria ja kun kysymys oli painotetaanko vain näitä huippu urheilijoita tai huippuseuroja niin seuratuessa kriteeri on nimenomaan se että mahdollisimman suuren joukon saa liikkeelle

niin kuin tässä on jo aikaisemmin puhuttu loppujen lopuksi veikkausvoittovaroista liikunnalle ja urheilulle osoitettu osuus on niin pieni koko liikunnan ja urheilun rahoituksesta

toinen iso asia oli tämä joka nousi esille miten yhteistyötä eri hallintokuntien välillä pystytään tekemään enemmän korpilammen henki tämän osalta

no tietysti helpoin vastaus olisi se että sillä tavalla että arhinmäki olisi pääministeri joka edellyttäisi että myös muut ministerit tulevat paikalle tällaisiin keskusteluihin

arvoisa puhemies

täällä on keskustelussa paljon puhuttu siirtymisestä bioaikaan ja biota louteen ja kotimainen uusiutuva pitääkin ottaa käyttöön

mutta mitä nyt pyritään tekemään niin liikuntalain uudistamisessa pyritään nyt selvästi enemmän avaamaan tätä että se ei ole vain yhden puolen tekemistä

tosin olkiluodon ongelmat alipalkkauksen osalta sen osalta ettei tiedetä keitä työmaalla on sen osalta maksetaanko veroja eivät ole hirveästi suomalaiselle yhteiskunnalle tuoneet

mutta kun keskustellaan bioenergiasta pitää olla hyvin tarkka siitä että kun toisaalta puhutaan ympäristöystävällisestä ja vihreästä energiamuodosta ei astuta siihen kuoppaan että samaan aikaan itse asiassa heikennetään globaalisti ilmaston tilaa

vasemmisto on aito työväenpuolue joka puolustaa kaikkia pienituloisia työntekijöitä on kysymys sitten kuntien siivoojista keittäjistä ja sairaanhoitajista tai telakoilla työskentelevistä metallimiehistä ja rakennuksilla työskentelevistä duunareista

ensinnäkin liikuntalain uudistamisessa tullaan avaamaan liikunnan käsite sillä tavalla että se sisältää myös arkiliikunnan jolla tarkoitetaan ihan tavallista arjessa tapahtuvaa liikkumista kuten liikkumista työ koulu ostos ja harrastusmatkoilla

miksi me haluamme vaihtoehdon

tynkkyseltä kysyisin

miten turpeen suosiminen suhteessa kivihiileen suhteessa öljyyn on ilmaston kannalta kestävä ratkaisu

esimerkiksi valtionyhtiö neste oil erittäin voimallisesti vie uutta biodieseliä eteenpäin biodieseliä jossa raaka aineena on palmuöljy jota tuotetaan sademetsistä ja tiedetään että sademetsien tuhoaminen alas hakkaaminen on keskeisiä ongelmia ilmastonmuutoksen kannalta

miten se että monet kaupungit joutuvat siirtymään maakaasusta huomattavasti saastuttavampaan kivihiileen on ilmaston kannalta kestävä ratkaisu

ajatelkaa hyvät ihmiset niitä työttömiä jotka tarvitsevat työtä nyt

mutta jotta tästä ei tulisi sellaista kuvaa että tämä on vain hallituksen ylistystä niin täytyy sanoa että ei hallituskaan ole onnistunut puolustamaan niitä tavallisia pienituloisia

tämä on itse asiassa tosi iso muutos sen vuoksi että nykyisessä lainsäädännössä liikunta määritellään rajatusti harrastuksenomaiseen fyysiseen aktiivisuuteen

arvoisa puhemies

kun näihin osaatte vastata miksi turve ja kivihiili on parempaa kuin maakaasu silloin varmaan pystytte perustelemaan myös muille sen miten tämä on niin kovin ekologinen ja ilmastoystävällinen veropaketti

täytyy sanoa että on avointa ja demokraattista se että eduskunnalle heti kauden alkuun tarjotaan tällainen mahdollisuus käydä monipuolisesti laajaa keskustelua ja siitä ottaa vastaan vihjeitä

sen vuoksi hallituksenkin pitäisi ottaa selvä rooli valtionyhtiöiden osalta että ei käytettäisi sellaista bioenergiaa joka on kokonaisuuden kannalta ongelmallista

kun katsoo toista puolta terveyskeskusmaksujen nostaminen lääkekorvauksien leikkaaminen lapsilisien leikkaaminen perusturvaindek sien leikkaaminen tullaan siihen tulokseen että voi hyvin olla että tuloerot tulevat tämän paketin kokonaisuuden vuoksi kasvamaan eivät pienentymään

keskusta tuntuu nojaavan monissa asioissa vanhoihin suurmiehiin tämän päivän poliittisissa linjauksissa vanhaan puheenjohtajaansa esko ahoon jonka poliittinen linja oli

toinen mikä on oleellinen asia on se että tässä lain uudistamisessa lain tavoitteena on edistää kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä fyysistä toimintakykyä lasten ja nuorten kehitystä pyritään laajentamaan tätä näkökulmaa

en ole puolella enkä vastaan pikemminkin päinvastoin

tänään täällä vaaditaan yhtä aikaa kovempia leikkauksia ja vastustetaan kaikkia leikkauksia

esimerkiksi kun täällä on muutama edustaja kysynyt tasa arvonäkökulmasta niin tämän jälkeen entistä tarkemmin pitää arvioida sukupuolivaikutukset että onko tasa arvoista se miten meillä jaetaan rahoja

mutta edustaja kivelä samaan aikaan piti naurettavana sitä että työmarkkinatukeen ja peruspäivärahaan tehdään ensimmäinen tasokorotus kymmeneen vuoteen ja toimeentulotukeen ensimmäinen tasokorotus pariinkymmeneen vuoteen ja se on naurettavaa samaan aikaan kun täällä ollaan huolestuneita sosiaaliturvan tasosta

kolmas seikka on se että kuntien roolia halutaan tässä vahvasti painottaa sitä että edellytykset paikallistason liikuntatoimintaan ovat kuitenkin kunnissa

tässä lainsäädännössä lähdetään siitä että valtion liikuntaneuvoston toiminnan rooli on koko valtionhallinnon toimenpidevaikutusten arviointi liikunnan alueella

arvoisa puhemies

nyt oleellista on se että estämme massatyöttömyyden estämme laman syntymisen ja koska tarvitaan nopeita toimia pitää olla myös nopea ohjelma

arvoisa puhemies

edustaja harkimo jo toikin esille tämän eli kun puhuttiin korpilammesta niin kansallinen liikuntafoorumi on omalta osaltaan tällainen korpilampi

esitän teille kolmen kohdan ohjelman

minä toivon että esimerkiksi kun liikuntalaki tulee eduskuntaan niin sitä arvioidaan laajasti ja ehkä kuulemisissa ja muissa kuullaan laajasti eri toimijoita eikä vain kapeasti katsota kulttuuri ja urheilupuolta tai opetusministeriön puolta

elinkeinoelämän keskusliitto ajaa lukukausimaksuja yliopistoihin

arvoisa puhemies